eli me poistamme yritystukia poistamme sellaisia verotukia jotka itse asiassa ovat vääristäneet ja on riski että vääristävät normaalia kasvutoimintaa

kuntauudistuksella voi olla se merkitys että meillä on vahvempia kuntia joissa pystytään maksamaan ihmisille palkkaa ja palkkaamaan riittävä määrä henkilökuntaa ettei työn alle sitten uuvuta

jotta tämä tehty

täällä hallituskumppanit eivät ihan tiedä mistä heitä syytetään mutta hallitus tekee sen mitä hallitus pystyy tekemään kuntatalouksien eteen

valtioneuvoston toimivaltaa lisäämällä varmistetaan keskeisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteiden eheys alueiden elinvoimaisuuden kehittäminen ja palvelujen tehokas järjestäminen

tämän vuoden massiiviset energiaratkaisut joissa yhdistyvät valtavan suuri uusiutuvan energian paketti sekä ydinvoimaratkaisu rakentavat tulevaisuuden suomen käsikirjoitusta

emme tarkkaan tiedä mitä siitä seuraisi mutta arviomme on se että seuraukset olisivat merkittävät kielteiset suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle

espanjan ja irlannin tukiohjelmat ovat päättyneet portugali on juuri irrottautumassa lainaohjelmasta ja maat uskovat pärjäävänsä nyt isojen uudistustensa jälkeen omillaan

hallitusohjelmassa on kirjaus siitä että meidän pitää etsiä keinot joilla tähän voitaisiin puuttua mutta tämä ei ole kauhean yksinkertainen asia siitä syystä että valtaosa kustannuksista siis sellaisista kustannuksista jotka kuuluvatkin yhteiskunnan piikkiin on jo verovaroin maksettu eli tätä tasa arvoa on julkisen vallan toimenpiteillä edistetty

hallitus ryhtyy alkuvuoden aikana lukuisiin toimiin joilla tuetaan aikaisempaa vahvemmin suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla